mitä tulee vielä siihen lisääkö tämä tuontia arvoisa puhemies jos sallitte se sana merkittävästi ehkä ei ollut ihan paras sanavalikoima siellä

se on se että silloin kun käytetään hiiltä hiililauhteen raaka aineena siitä raaka aineesta ei mene veroa lainkaan mutta silloin jos käytetään chptä siis yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa jossa puu ja esimerkiksi turve ovat sitä raaka ainetta verotetaan

toinen osa on tietysti sitten ydinvoiman lisääminen ja ydinvoiman lisäämisratkaisu taas perustuu niihin näkemyksiin jotka eduskunta on monta kertaa kirjannut

ei kuulunut mitään tästä asiasta ei sitten mitään ei edes oppositiosta viime vaalikaudella

kun entinen käyttö nykyistä saadaan nykyistä selkeämmät rajoitteet

minä toivon että hallituksenkin piirissä suhtaudutaan entistä avoimemmin keskustan ajatukseen tästä kasvurahastosta lähdette mukaan katsomaan mitä me sillä tarkoitamme ja lähdetään rakentamaan yhteisesti sellaiset rahoitusinstrumentit joilla tämä pelkäämäni innovaatiovuoto voidaan tukkia ja saada tätä tuotantoa tapahtumaan täällä suomessa

maakuntien puhevalta ehkä nyt sitten aavistuksen verran vahvistuu siinä kanssakäymisessä jota sillä maakunnan liitolla alueensa tahtoa jäsentävänä ja muodostavana on valtion alueella olevien virastojen kanssa

jos me kerran hyväksymme ydinvoiman käytön täällä niin minusta silloin moraalinen eettinen velvollisuus on se että silloin me hyväksymme periaatteessa uraanin kaivamisen myöskin meidän maaperästämme

minä ymmärrän että käytännössä käy niin että joidenkin tuotteitten osalta saattaa olla että tämä johtaa siihen että niiden tuonti lisääntyy mutta vastaavasti myöskin joidenkin toisten osalta uskon että myöskin kotimainen tai jopa paikallinen tuotteisto saa vahvemman jalansijan kuin tällä hetkellä niillä tuotteilla konsanaan on

oli muutama kerrannainen tyyppiä keski pohjanmaa pohjanmaan vaalipiiri ja etelä pohjanmaan maakunnan liitto ja sitten vaasan vaalipiiri mutta taas nämä kolme maakuntaa monella tavalla muodostavat samantyyppisen alueen ja siellä tuo kerrannaisuus ei mielestäni ole niin ymmärrän ja olen kuullut paljon pohjalaisia paha ollut

tässäkin mielessä tämä epäsuhde näitten ratkaisujen seurauksena muuttuu kaiken aikaa ympäristön kannalta epäystävälliseen suuntaan ja tästä syystä minä toivon että hallitus todella tarkistaa tätä linjaa

merikotkia maailmassa on muuten aika paljon niistä nyt ei ole pulaa joten minkään tämmöisen lajien monimuotoisuuden kannalta se nyt ei ole aivan ratkaiseva asia

arvoisa puhemies

tarkoitus on että tämän direktiivin toimeenpano suomessa edellyttää lain pientä muutosta ja sitten siihen pohjautuvan asetuksen taikka siitä ponnistuspohjan saavan asetuksen tarkistusta ja nämä toimet on tarkoitus tuoda tänne eduskuntaan heti syysistuntokauden alkupuolella

eduskunta on sanonut että meidän tulee tuottaa sähköä täällä suomessa niin paljon kuin me itse tarvitsemme suurin piirtein näin ei pysyvään vientiin

ajatus että ei meidän takapihaltamme jostakin muualta kyllä me otamme ja meillä hyödynnämme ei mielestäni ole kestävä

myönnän nyt käytettyjen puheenvuorojen johdosta kommenttipuheenvuoron ministeri grahn laasoselle ja sen jälkeen siirrymme debattivaiheeseen

täällä ed

viitanen kyseli sitä jos minä oikein ymmärsin minä en saanut kunnolla kiinni siitä kysymyksen ytimestä mikä siinä tavallaan muutosta on nykytilanteeseen nähden maakunnan liiton ja sitten tämän ely viraston suhteessa

yritetään löytää tässä nyt semmoinen kompromissi ja ympäristöministeriö pyrkii antamaan yhtenäiset ohjeet kaikille ely keskuksille koska siellä ne ympäristövastuualueen virkamiehet käsittelevät nyt nämä hakemukset

koska se suomalaiseen osaamiseen pohjautuva tuotanto tapahtuu suomen rajojen ulkopuolella niin erittäin monta kertaa ne veroeurot jäävät myöskin suomen rajojen ulkopuolelle ja jos ne sinne jäävät niin ei sen julkisen osaamispotentiaalin rahoittamiseen kohta ole taas eväitä olemassa

jos kerran käytämme ydinvoimaa tuotamme ydinvoimalla energiaa niin silloin pitää hyväksyä se totuus että sitä myös meidän maaperästämme otetaan

nyt kun amerikasta tällä hetkellä tuodaan näitä kemikaaleja tai tuotteita joissa näitä kemikaaleja on se yritys joutuu perustamaan tällaisen oman yrityksensä tänne suomeen ja täällä käymään tämän prosessin läpi

tämä direktiivi käytännössä tarkoittaa sitä että mistä tahansa maailmalta euroopan alueelle tuleva ilotulite joutuu käymään tällaisen yhteisen harmonisoidun tarkastelun läpite ja siinä yritetään nykyistä tarkemmin katsoa ovatko euroopassa hyväksyttyinä myyntiin tulevat sellaisia että ne täyttävät tietyt välttämättömät turvallisuusnormit

mutta nyt näillä hallituksen ratkaisuilla joista se osan on jo vienyt satamaan yhdistelemällä joukon vaalipiirejä ja nyt meinaa yhdistää sitten vielä lisää näitä vaalipiirejä kyllä murskataan tällainen alueellinen koheesio

nyt tämä ratkaisukokonaisuus sähkön osalta ja nämä tavoitteet nämä velvoitteet oikeastaan pyrkii noudattamaan sitä mitä eduskunta on meitä edellyttänyt

pulliaisen kysymykseen tai kommenttiin niin mehän emme tue kaivostoimintaa siis itse sitä louhintatoimintaa

arvoisa puhemies

kun yritän tulkita sitä mitä nämä säädökset merkitsevät ja mietin miten ministerinä omalta osaltani käytännössä jos laki menee läpi tulkitsen sitä minusta on reilua että se kerrotaan ääneen niin minä koen ja ymmärrän niin että siellä alueilla näiden eri viranomaisten joita nyt ovat siis te keskukset tehtäviä yhdistetään siis ympäristö ja liikennehallinnon alueellisten tehtävien kanssa

arvoisa puhemies

kysymys kuuluu

nyt kun vapaakauppasopimus toivon mukaan syntyy mikä sinänsä on ihan hyvä pyrkimys ja missä on hyvästä asiasta kyse miten tämäntapaisissa asioissa käy

ensinnäkin kiitos pääministerille

hallitus jo edellinen hallitus samoin nykyinen hallitus on luvannut ja myöskin jo toiminut auttanut niitten fasiliteettien niitten toimintaedellytysten synnyttämisessä jotka ovat välttämättömiä jotta se kaivostoiminta voi käytännössä menestyä ja ylipäänsä lähteä liikkeelle mutta varsinaista toimintaahan meillä ei nykylain eikä säädösten eikä myöskään uuden lain perusteella varsinaisesti tueta

konkreettisesti

se t k kannustin jota juuri te vastustitte kaksi vuotta tulee nyt sitten voimaan siinä muodossa kuin se aikanaan johdollani valmisteltiin

ajatuksesta siitä että suomi ihan oikein voi jäsentyä sellaisista alueista joilla paikallisdemokratia alueellisen edustavuuden organisointi joka takaa tuota paikallista tai alueellista demokratiaa hoidetaan tehokkaasti ja hyvin ollaan nyt tinkimässä

siinähän se on

edustaja hemmilä sanoo että näillä toimilla tämä homma ei tästä lähde ja kääntyy opposition puoleen että meidän pitäisi esittää

mutta sellaista strategista tai tuotantoketjun osalta strategista myyntiä mitä esimerkiksi altia tässä tapauksessa on me emme hyväksy

avaako vapaakauppasopimus sen että tämän jälkeen yhdysvalloissa nämä vastaavat testit voidaan suorittaa jolloin tavallaan ollaan myöskin reachin suhteen samaa sisämarkkinaa vai jatkuuko asia entisellään

vielä kaiken lisäksi tämä direktiivi lähtee siitä että euroopan unionin alueelle tullut ilotulite yhdessä kohtaa eurooppaa kerran tarkastettuna on vapaa sen jälkeen olemaan myynnissä eri puolilla eurooppaa

olen tavattoman tyytyväinen siihen

yrittäisinpä vähän omin sanoin kertoa mitä tämä esitys tarkoittaa miten se istuu nykyiseen suomalaisen viennin rahoitukseen ja todellakin mikä tämä keskeinen muutos nyt on minkä tämä esitys tuo tullessaan

no me olemme esittäneet täällä toimenpidepaketin jolla tässä ja nyt ei vuosien päästä ei seuraavan hallituksen tai sitä seuraavan hallituksen toimin vaan tässä ja nyt ennen kuin se kurki kerkeää kuolla sitä ennen pitää suo kerta kaikkiaan saada sulamaan

ministeri virkkunen miksi tämä joutsa pitäisi yhdistää sinne jyväskylään niin kuin teidän kuntakarttanne tai niin kuin ne teidän kriteerinne sitä välttämättä veisivät

siksi se on tavattoman ratkaisevaa mitä energian suhteen tehdään sille kuinka me onnistumme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

direktiivi sallii kuitenkin sen että jäsenmaa voi joko turvallisuus tai terveys ja katalat tervellisyysille turvasta itälä niinku terveys tai ympäristöperustein asettaa omia rajoitteitaan tähän perusdirektiiviin

keski suomen esimerkkinä kun ottaa niin tällä hetkellä erittäin monella hallinnonalalla maakuntaa vedetään sinne sun tänne

mutta jatkan omassa puheenvuorossani muutoin ja kiitän kyllä omalta osaltani siitä että ministeri tekee parhaansa

toinen esimerkki liittyy biopolttoaineisiin

nyt te leikkaatte monelta kohtaa niitä voimavaroja osaamisen ja tutkimuksen ja teknologian rahoituksen voimavaroja joilla parannetaan nimenomaan työn tuottavuutta

arvoisa puhemies

mitä vielä verotukseen tulee muistutan että minäkään en tunnista sellaista verotuksen osa aluetta missä tämä hallitus olisi kaikista suurituloisimmille painottuvaa veronkevennysratkaisua tehnyt

me täällä euroopassa asetamme aika kovia normeja sille minkälainen polttoaine kelpaa uusiutuvaksi polttoaineeksi

yhden hallinnonalan osalta se suuntautuu tuonne toisaalla tänne ja kolmannella sinne

arvoisa puhemies

ainahan se ei riitä niin pitkälle kuin toivoisi mutta ministeri on yrittänyt parhaansa ja tähän on tultu

mutta tämä on nyt se ratkaisu mikä on saatu aikaan eikä tämä ainakaan huononna nykyistä järjestelmää koska nythän nämä ovat jakaantuneet sinne tänne ja moneen eri paikkaan

niin kuin tiedätte asetus on sellainen eu normi joka on otettava sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön mutta direktiivi on puitelainsäädäntö joka sallii tiettyä sovellusta ja tässä asiassa se sovellus käytännössä on sitä että tarvittaessa jäsenmaa voi ottaa vähän tiukemmat normit käyttöön

se parantaa sitä ikään kuin ko konaisinfrastruktuuria rahoitusinfrastruktuuria mitä viennin rahoitukselle tarjotaan

kaikesta tästä seuraa se kun vielä viennin voimavarojakin leikataan että herää kysymys onnistuuko suomi saamaan taloutta sille kasvu uralle joka on edellytys sille että ei tarvitse mennä niihin uusiin leikkauksiin joista pääministeri täällä puhui

on erittäin vaikeaa pitää koossa sellaista maakuntaa joka kerran ennätti rakentua erittäin kompaktiksi ja kohesiiviseksi alueelliseksi toimijaksi

arvoisa puhemies

tuo uusiutuva paketti minkä verran se nyt hoitaa omavaraisuutta ja minkä verran se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä aivan lyhyesti

ely keskusten ideahan oli että maakunnissa olevat te keskukset ympäristöhallinto ja tiehallinto erillisenä virastona kootaan samaan virastokokonaisuuteen

jos hallituksen tiedot käsitykset siitä mitä ympärillä tapahtuu ovat näin hataria kuin pääministerin tiedot niin ollaan todella heikoilla jäillä

nyt nämä tehtävät kootaan ja ne synergiaedut joita niiden kokoamisesta löytyy ja aikaansaadaan pyritään hoitamaan niiden alueiden kehittämisen hyväksi ja alueiden kehittämisen tarpeisiin

ensinnäkin voin sanoa että meillähän vientiä rahoitetaan sillä tavalla että kun viejä hankkii rahoittajan valtio finnveransa kautta pääsääntöisesti takaa tällaisen viennin rahoituksen

kiitoksia siitä

ja näitä joutsajyväskylä asetelmia on maa pullollansa ja niiltä näiltä joutsilta te haluatte ottaa oikeuden omiin päätöksiin nyt pois

tämä pankkivaltuuston kertomuksen sisältävä suomen pankin tase kertoo selvää kieltä siitä mitä euroalueella on viime vuosien aikaan tapahtunut

nyt kysynkin valtiovarainministeriltä tunnistaako valtiovarainministeri tällä hetkellä että suomi joillakin tunnusluvuilla taloutta kehitystä työllisyyttä kuvaavilla tunnusluvuilla olisi edes keskimääräisellä euroopan unionin kehitystasolla tai kehitysuralla vai onko niin kuin minä luen että kehitystrendit ovat meillä lähes kaikissa koko euroopan kaikista huonoimmat

kumman pelisäännön mukaan tämäntapaisissa asioissa näitä kysymyksiä ratkaistaan

jos tämä esitys toteutuu niiltä osin että vaalipiiri vielä sieltä lakkautetaan ja se yhdistetään sitten venäjän rajalle asti itäiseen vaalipiiriin tai sitten melkein varsinais suomen rajalle asti pirkanmaan kanssa niin kyllä se on lopullinen rikkoutuminen sille ihan erinomaiselle maakunnalle millaiseksi keski suomi näitten vuosikymmenten seurauksena on muodostunut

toinen on tämä terveydellinen taitaa olla turvallisuus versus terveellisyys antakaa nyt anteeksi jos käytän hivenen väärää käsitettä tässä ja toinen on tämä ympäristönäkökulma

jos niin kuin nyt on hallitus tehnyt me tavallaan heikennämme oman kotimaisen eli puun ja toisaalta sitten kotimaisen turpeen näiden molempien raaka ainekilpailukykyä niin noilla toimilla ei kerta kaikkiaan tätä hiiltä saada tukittua

maakunnan liitot kokoavat jäsentävät maakunnan tahtoa ja maakunnan tahdon nämä yhteisesti vievät valtion keskushallintoon näitten maakuntien liittojen totsu asiakirjoissa toimenpidesuunnitelma asiakirjoissa

arvoisa puhemies

kiitos herra puhemies

kokoomuksen uusi puheenjohtaja alexander stubb kiitellessään tehtävänsä jättävää pääministeriä totesi suurin piirtein näin hän käytti sanaa fantastinen

tiukemman ehkä eettisesti vahvemman eurooppalaisen näkemyksen vaiko tässä suhteessa vähän kenties ainakin tällä hetkellä löysemmän amerikkalaisen lähestymistavan perusteella

jos ja kun vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin oli ei olemme siis herttaisen yksimielisiä siitä että suomen hyvinvointitaso ei tällä hetkellä ole tarpeeksi korkea

se alueen tahto vielä toistamiseen sanottuna kootaan jäsennetään ja kootaan siellä maakuntien liitoissa ja tämä maakunta versus ely suhdehan toimii niin että jos maakunnan liitto niissä asioissa jotka koskevat esimerkiksi keskeisten resurssien jakamista tai kohdentamista antaa lausuntonsa ja jos valtion aluehallintoviranomainen tässä tapauksessa ely omissa ratkaisuissaan poikkeaa maakunnan liiton kannasta niin sen elyn on erityisesti ja erikseen se kirjallisesti perusteltava minkä takia se aikoo poiketa siitä mikä on ollut maakunnan liiton tahto

kun meillä valmistellaan tämän kansallisen lainsäädännön toimeenpanoa niin tarkoitus on kyllä antaa näille asioille sijaa ja luoda meille kansallisilla normeilla sellaiset normistot jotka nämä järeimmät lähes niin kuin todellisten räjähteitten tyyppiset ilotulitteet poistaisivat markkinoilta

arvoisa puhemies

kiitos tilaisuudesta saada kommentoida jo senkin takia että sain salkkuni jossa minun puheeni ja paperini tätä tilaisuutta varten olivat

nyt te toimitte monissa näistä asioista täsmälleen toisinpäin

elikkä on lailla annettu mahdollisuus finnveralle siihen että finnvera hankkii markkinoilta rahaa osoittaa sen tytäryhtiölleen suomen vientiluotto oylle ja tämä myöntää sitten rahoituksen sille ostajalle joka ostaa siltä suomalaiselta viejältä niitä tuotteita mitä se sinne viekin ja tällaiselle rahoitusjärjestelylle finnvera sitten antaa vielä takauksen

miten te näillä eväillä uskotte siihen että suomen talous lähtee todellakin vahvaan kasvuun

aivan oikean suuntaisia ratkaisuja

saamani tiedon perusteella tätä neuvon pitoa aidon maakuntatahdon ja valtion keskushallinnon kesken ainakaan viime syksynä ei enää edes toteutettukaan

ja tämä keskustelu joka meillä tänään tässä on ollut on osoitus siitä että olemme tilanteesta samaa mieltä mutta niistä tavoista joilla tilanne korjataan osittain eri mieltä

ne olivat tuolla yläkerrassa mutta ehkä

tämän hyvin erikoisen näytelmän jonka käsikirjoitus on muuttunut niin kuin täällä edustaja tölli päivällä minusta erinomaisesti kuvasi ties kuinka monta kertaa uusi tolkuton vaihe on nähty ja nähdään täällä tänä päivänä

suomen historiassa ei ole löydettävissä aikaa jolloin kolmena vuonna peräkkäin suomen kansantulo supistuu

kallis on siinä oikeassa että ei suomen vientialojen iskukyky ole vielä parhaassa mahdollisessa kunnossa mutta nämä tukitoimet mitä rahoituksen osalta on järjestetty ovat määrällisesti riittäviä

minä en ole mikään asiantuntija näissä räjähteissä en ole niitten kanssa kovin paljon tekemisissä mutta ilman muuta poistuisivat kaiken maailman roomalaiset kynttilät ja tämmöiset pikkuraketit ja vastaavat joita tällä hetkellä vielä on kuitenkin mahdollista ostaa

tänään noin tunti sitten runsas tunti sitten euroopan keskuspankki on päättänyt käynnistää uudelleen jälkimarkkinaoperaatiot

mutta on ehkä hyvä paperista kuitenkin muutama asia tässä todeta

kansantulon kakku supistuu vuosi vuoden jälkeen entisestään

arvoisa puhemies

matikainen kallströmin puheenvuorossa oli monta sellaista väitettä jotka ihan ensinnäkin voi sanoa ovat semmoisia väitteitä jotka ovat aina niin kuin tällaisia mielipidejuttuja

nyt kuitenkin lisäbudjettiratkaisun yhteydessä me muutamme vientiluoton ehtoja niin että ne ovat viejien kannalta edullisempia

jälkimarkkinaoperaatiot tarkoittavat sitä että se on päättänyt käynnistää valtion papereiden ostot sellaisten valtioiden papereiden joiden valtioiden tilanne on vaikea niiden salkuista joittenka sijoittajien salkut ovat tällä hetkellä muutenkin vähän niin kuin tutisemassa

emme me paljon kulutuksestamme vähennä koska me kansantalouteen imemme samaan aikaan velkarahaa kaiken aikaa sekä julkiselle sektorille että yksityiselle sektorille

tällä tarkoitan sitä että tässä esitellään lakiesitys eduskunnan ja asianomaisten valiokuntien käsiteltäväksi lakiesitys jonka tosiasiallisen aineellisen ja toiminnallisen sisällön kannalta monet tärkeät ja keskeiset asiat ovat erillisissä paininpuissa erillisissä valmisteluissa ilman että valiokunta joka aloittaa tämän lain käsittelyn tietäisi sitä mitä sieltä on tulossa

meidän tavoite on kerta kaikkiaan ajaa alas asteittain kivihiilen käyttö sähköntuotannossa ja jotta siihen pystytään me tarvitsemme jotain korvaavaa tilalle

jos joku hallitus esittää perustuslain muuttamista joka pitää käsitellä kahdessa eduskunnassa opposition tai puolueiden tehtävä on saattaa tämä asia kansalaisten arvioitavaksi ja näin me tulemme kyllä keski suomessa tämän asian kanssa tekemään

sitä että koko suomea sen eri maakuntia edustava tahto ei pääse enää samalla tavalla valtion keskushallinnon kanssa keskustelemaan alueellisesta kehittämisestä vaan valtion keskushallinnon partnerina siellä ovat sitten maakunnittain keskuskaupungit

no nyt tässä esityksessä esitetään että tämä finnveran takausjärjestely tulisi mukaan vielä yhdentyyppiseen järjestelyyn elikkä siihen että kun normaalisti pankki on rahoittanut näitä viejiä tai ostajia jotka viejiltä tavaraa ostavat ja kun pankkien pitkän ajan rahoituksen saamisessa on hankaluuksia ja se on entistä kalliimpaa pankit eivät tahdo vanhalla tavalla jos sanotaan puolen vuosikymmenen tai vuosikymmenen takaisella tavalla olla halukkaita eivätkä hanakkaita tällaisten vientihankkeitten rahoittamiseen nyt tässä esityksessä idea on että kun pankki hankkii rahaa sille viejälle siis sille oston kohteelle niin ensinnäkin finnvera takaa tämän rahoituksen mutta sitten tämä pankki voi edelleen siirtää tämän rahoituksen yksityiselle sijoittajalle ja tähän ratkaisuun liittyy sitten tavallaan toisen kerran julkinen rahoitukseen mukaantulo eli finnvera voi tämän jälleenrahoituksen taata

kärnälle ensinnäkin vielä kertaalleen